karhuvaaralle haluan sen verran todeta tuosta teidän esittämästänne väitteestä että ammattiyhdistysliike on vastustanut tätä ansaintarajan korottamista ainakin sillä tavoin menee pohja että sata komitea ihan yksimielisesti esitti tätä rajaa minkä nyt olemme tähän vastalauseeseenkin johdonmukaisesti nostaneet

aiemminkin olemme tätä pitäneet esillä ja kuten tässä totesimme meidän linjamme on kyllä se että myös jatkossa tulisi pyrkiä nostamaan tätä ansaintarajaa niin että tämä sosiaaliturvan ja ansiotulon yhteensovittaminen olisi entistä helpompaa ja jouhevampaa

myös muutamat keskeiset poliitikot ovat mukana tuossa animalian kampanjassa tai ovat muuten julkisesti ottaneet kantaa asian puolesta

itsekin haluan ed

katajalle sanoa että ette kai todella ole tyytyväinen tähän tilanteeseen missä tällä hetkellä ollaan että köyhien ryhmän sisällä kurjistumista on tapahtunut niissä kaikkein köyhimmissä

turkiseläimillä on kuitenkin villien serkkujensa tapaan tarpeet ja vaistot kuten saalistusvietti tarve reviirin puolustamiseen pariutumisvietti ja tarve muodostaa lajityypillisiä sosiaalisia järjestelmiä

eläimillä on tarve suojautua pesään kaivaa maata kiivetä liikkua uida tutkia ympäristöä virtsata ja ulostaa vain tiettyihin paikkoihin ja niin edelleen

vaihtelevat sääolot sekä kylmyys ja kuumuus aiheuttavat myös kärsimystä ja käsittely epähygieenisyys ja tappotavat aiheuttavat eläimille ahdistusta ja paikoitellen myös sairauksia sekä keinosiemennys aiheuttaa naaraille usein stressiä

eläinten hyvinvoinnin parantaminen muun muassa hyvinvoinnin mittareiden kehittäminen turkistarhoille sekä häkkien kokojen kasvattaminen ovat hyvä suuntaus mutta eivät poista turkistarhauksen kaikkia edellä esitettyjä ongelmia

se on myös vahvassa ristiriidassa sen kanssa että muun muassa poliittisten toimijoiden kriittisyys turkistarhausta kohtaan kuten muutamien puolueen johtajien kannanotot asiassa sekä yleisemmin ihmisten ja kuluttajien kriittisyys turkistarhausta kohtaan on ollut kasvavaa

turkistuotanto aiheuttaa eläinten kärsimysten lisäksi ympäristön pilaantumista muun muassa lannan ja virtsan aiheuttamia typpi fosfori ja ammoniakkipäästöjä ja tämä näkyy esimerkiksi pistekuormituksena vesistöissä

fidel

myös monet eläkeläiset työkyvyttömyyseläkeläiset työttömät yksin elävät pitkäaikaissairaat vammaiset ja omaishoitajat elävät pysyvästi hyvin pienillä tuloilla

tätä joukkoa eivät lämmitä hallituspuolueiden ja ministereiden kertomukset hallituskauden muutamista toimista etenkään kun köyhien kova ydin toimeentulotuen saajat on jäänyt vaille mitään parannusta

lisäksi tulee varmistaa riittävät resurssit toimeentulotuelle jotta kunnilla on riittävä mahdollisuus esimerkiksi harkinnanvaraisen ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntöön

avun saannissa on ongelmia etenkin silloin mitä useampia avun tarpeita ja hyvinvoinnin puutteita perheellä tai henkilöllä on

hallitus muun muassa leikkasi kohtuuttomasti köyhimpien nuorten jotka eivät hae opintoihin tai jättävät opinnot kesken toimeentulotukea ilman että samalla olisi vahvistanut heitä tukevia palveluja

hallitus on myös nostanut sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja mikä kostautuu aina pienituloisimmille ja vahvistanut yksityisiä palveluja julkisten palvelujen sijaan mikä johtaa eriarvoisuuden kasvuun

lisäksi työosuusrahalla työskentelevät vammaiset ja mielenterveysongelmista kärsivät ovat erittäin tiukassa taloudellisessa tilanteessa ja heidän asemansa vaatisi parannusta

mikäli välisten esimerkiksi ekologista verouudistusta viedään eteenpäin on välttämätöntä varmistaa pienituloisille etuuksien parannuksia jotta he eivät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin

tässä on käyty hyvää keskustelua turkistarhaukseen liittyen ja arvostan ja ymmärrän toki näitä erilaisiakin näkökulmia tähän aihealueeseen liittyen kuten esimerkiksi ed

muutaman valitettavasti tai sitä ei ajattelen vaan näistä asioista hyvin eri lailla niiden kanssa jotka kannattavat turkistarhausta

kalliomäki on ollut varsin näkyvästikin animalian kampanjassa mukana kuten myös ministereistä esimerkiksi ministeri virkkunen on mukana siinä kampanjassa

on todella tärkeätä heille näitä vaihtoehtoisia työuria rakentaa niin että toimeentulo ei kohtuuttomasti vaarannu kun luovutaan tästä epäeettisestä turkistarhauksesta

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys toimeentulotukilain muuttamisesta on mielestäni monella tavoin kohtuuton samaan aikaan kun toimeentulotuessa olisi paljon parantamisen tarvetta esimerkiksi kiireellisempinä lasten perusosan korottamistarve tai edes osan lapsilisästä etuoikeutetuksi tuloksi tekeminen tai perusosan korottaminen ja koko toimeentulotukijärjestelmän nykyaikaistaminen niin että se huomioisi nykyistä paremmin nykyelämän välttämättömät menot

samaan aikaan kun on tällaisia toimeentulotuen kehittämistarpeita niin ainoa mitä hallitus tekee on tämä toimeentulotuen heikentäminen eli leikkaaminen nuorilta

toimeentulotuki on aikoinaan säädetty viimesijaiseksi tukimuodoksi jota saa siis silloin kun mitään muuta riittävää tuloa ei perheellä tai henkilöllä ole

tästä niin sanotusta leikkurista tulee mitä todennäköisimmin myös automaattinen toimenpide kuten myös jo olemassa olevasta leikkurista on pitkälti tullut vaikka lakiteksti painottaakin yksilöllistä harkintaa ja kohtuullisuuden arviointia leikkausta tehtäessä

pahimmillaan se vain hankaloittaa heidän asemaansa ja heikentää heidän toimintakykyään ja antaa signaalin ettei nuorista ole mihinkään edes lain pykäliä täyttämään

aivan kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan nämä nuoret eivät useinkaan osaa edes nimetä syytä sille miksi he eivät hakeudu opiskelemaan tai eivät mene tai pysy opiskelemassa

näiden nuorten osalta henkilökohtainen palvelu ja kannustaminen ovat oikeampia toimenpiteitä kuin leikkaaminen jo ennestään tasoltaan alhaisesta toimeentulotuesta

asiantuntijalausunnoissa mainitaan että tuhannet jopa kymmenet tuhannet nuoret eivät usein ole kykeneviä työharjoitteluun työkokeiluun työvoimakoulutukseen tai työhön hyvin monenlaisten syiden muun muassa asunnottomuuden päihteiden käytön oppimisvaikeuksien masennuksen tai jännittämisen takia

sosiaalityöntekijät eivät ehdi tavata kaikkia asiakkaitaan eivät ainakaan riittävän usein eivätkä pysty tekemään näitä kokonaisvaltaisia arvioita nuoren tilanteesta tämän vuoksi

hallituksen esittämän kaltaiset pakotteet voivat toimia tilanteissa joissa nuorella olisi tosiasiallisesti valinnanmahdollisuuksia ja palveluja saatavilla mutta tällöinkin tulisi nähdä mahdollisuudeksi valita myös työnhaku tai muu yhteiskuntatakuun mukainen toimi kuten työpajatoiminta

jos esimerkiksi koulutusta vailla oleva nuori henkilö katsoo työelämän vastaavan paremmin tarpeitaan ja sen vuoksi keskeyttää ammatillisen koulutuksen tai kieltäytyy koulutuksesta on kohtuutonta alentaa toimeentulotukea elleivät yhteiskunta tai työvoimaviranomaiset voi osoittaa nuorelle tätä työpaikkaa

perusosan alentamisen uhkaa saatetaan käyttää myös nuoren ohjaamiseen hänelle epätarkoituksenmukaiseenkin koulutukseen joka ei tosiasiassa anna nuorelle eväitä työelämään siirtymiseen

kun nuorten hakeutumista työhön ja koulutukseen ohjaava järjestelmä ei toimi toivotulla tavalla muun muassa resurssien vähäisyyden takia ei myöskään ehdotettu uudistus toimeentulotuen perusosan alentamisesta voi toimia kannustimena

hallituksen linja jossa lisätään pakotteita samalla vähentäen tuottavuusohjelman kautta resursseja muun muassa tärkeistä työvoimahallinnon palveluista on kestämätön

opiskelupaikkojakaan ei riitä kaikille ainakaan eri puolilla maatamme ja lisäksi nuori ei useinkaan saa tarvitsemiaan muita riittäviä tukipalveluja kuten esimerkiksi mielenterveys ja päihdepalveluja jotka tukisivat opiskelu ja työkykyä ja näiden piiriin siirtymistä

arvoisa rouva puhemies

sdp on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan muun muassa lasten perusosan korottamista yhtenä toimeentulotuen kiireellisempänä kehittämistarpeena

tarvitaan esimerkiksi työhönvalmentajapalveluiden parantamista ja niiden saannin edistämistä mutta myös vammaisten mahdollisuutta yritystoimintaan tulee edistää

sen sijaan että hallitus parantaisi kaikista pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien asemaa se esittää näiden kaikista köyhimpien aseman heikentämistä

lintilän ansiokkaasti useina vuosina esiin nostama ja hänen tekemänsä aloite vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävästä arvonlisäverohuojennuksesta mutta yhdyn niihin näkemyksiin mitä edellä on esitetty siitä että tähän täytyisi saada pysyvä ratkaisu

sen sijaan että näille syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ojennettaisiin auttavaa tukevaa kättä heille nyt osoitetaan raippaa

otan vielä yhden vammaisten yritystoimintaan liittyvän asian joka mielestäni tarvittaisiin ja se on esimerkiksi sellainen asia että työkyvyttömyyseläkkeeltä yrittäjäksi siirryttäessä tulisi olla mahdollisuus myös starttirahaan aivan kuin muilla yrittäjäksi siirtyvillä toimijoilla on päättynyt

anneli kiljusen aiemmin tekemiä muutosesityksiä

itkin

ja miten te jos te tuolla tavoin ajattelette perustelette sitten sen että tämä raha myös vähennetään sieltä kunnista että kunnille ei jää enempää resursseja jotta he voisivat tukea näitä nuoria paremmin

miten perustelette tämän

ja miten perustelette myös sen että kaikkein köyhimmät toimeentulon saajat ovat tällä hallituskaudella jääneet täysin vaille mitään parannustoimia kaikkein köyhimmät yhteiskunnan kaikkein köyhimmät

arvoisa puhemies

paikoitellen on tullut ja tulee edelleen hälyttäviä viestejä vakavista puutteista kuten liiasta lääkityksestä kemiallisen sitomisen lisäksi jopa fyysisestä sitomisesta märistä vaipoista vessassakäynnin korvaamisesta vaipoilla epäluonnollisesta vuorokausirytmistä yksin makuuttamisesta ja aliravitsemuksesta

vaikka monessa hoivayksikössä asiat ovat näitä esimerkkejä paremmalla tolalla ei näiltä riipaisevilta viesteiltä saa missään nimessä sulkea silmiä ja kaikkialla on vanhustenhoivan laadussa parantamistarvetta

ilmaston lämpeneminen kalanpyydyskuolleisuus kannan esiintymisalueiden hajanaisuus ja lisääntymisen häiriintyminen on keskeisimmät saimaannorpan kantaa uhkaavat tekijät tällä hetkellä ja verkkokalastus on edelleen suurimpia uhkia saimaannorpalle

tässä kalastuslain muutoksessa saimaannorpan vapaaehtoiset suojelusopimukset aiotaan uusia ja yhdenmukaistaa ja eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunta on päättänyt siirtää sopimusten teon metsähallitukselta etelä savon ympäristöviranomaisille

olen tyytyväinen että ministerikin on luvannut valmistella tämän lain mutta sitä ei tule lykätä seuraavalle kaudelle kuten tänään on ilmi käynyt

samalla sopimusrikkomukset tehdään rangaistaviksi